työterveyshuollon korvausten selkeyttämisellä voidaan lisätä palvelujen tuottamistapojen yhdenvertaisuutta ja kilpailua laboratorio ja kuvantamispalvelujen tuottamisessa

me olemme saamassa hallitus on sen meille luvannut ensi keväänä uuden terveydenhuoltolain jonka välttämättömänä osana pidän sitä että meillä on myös hallinnollinen ratkaisu niin sosiaali kuin terveystoimenkin osalta ja kun me etenemme hallituksen viitoittamalla tiellä sama sosiaali ja terveydenhuollon malli ei sellaisenaan sovellu koko maahan niin me olemme jo aika paljon pitemmällä tätä päivää

hintakilpailun ja saatavuuden lisääminen on tärkeää esimerkiksi työnantajien kustannusten vähentämisen ja haja asutusalueiden kuntien työterveyshuollon palvelujen saatavuuden kannalta

valiokunta pitää saadun selvityksen perusteella lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä täsmennettynä

on täysin selvää että pääkaupunkiseutu uusimaa on aivan eri tilanteessa kuin etelä karjala keski suomi kainuu päijät häme satakunta tai muutamat muut alueet

on alueita mihin ei kannata yrittääkään kuin maakunnan kokoista isompaa rakennetta isompia harteita ja sitten on alueita joilla nykyisiäkin rakenteita on ihan hyvä uudelleenarvioida ja purkaa

korvauksen määrää rajoittavat vuosittain vahvistettavat työntekijäkohtaiset laskennalliset enimmäismäärät mutta korvauksissa ei noudateta korvaustaksaa kuten vakuutettujen itse hankkimien yksityisten palvelujen sairausvakuutuskorvauksissa

ehdotusten tavoitteena on kannustaa työnhakijoita vastaanottamaan myös lyhytkestoisia ja osa aikaisia töitä ja samalla yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää

olen aivan varma että edustaja lindtmanille tulee jäämään tämänkin päivän jälkeen täysin epäselväksi se mitä on ollut mahdollista tehdä tai mitä on tullut sanottua tai mitä on tullut tehtyä

jos ja kun hyväksytään se selonteon linjaus että sama sosiaali ja terveydenhuollon malli ei sellaisenaan koko maahan sovellu ollaan jo melko pitkällä

hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä on esitetty erilaisia näkemyksiä kunnallisten yritysten markkinoilla toimimisen vaikutuksista yksityisten yritysten toimintaedellytyksiin

on esimerkiksi esitetty väitteitä siitä että työterveyshuollon laboratorio ja kuvantamispalvelujen sairausvakuutuskorvaukset mahdollistavat palvelujen ylihinnoittelun ja vääristävät kilpailua

työttömyysturvan toimeenpanon kannalta esityksiin sisältyy useita toimeenpanoa selkiyttäviä ja yksinkertaistavia ehdotuksia

kilpailuvirasto on julkisen sektorin palveluntuottajien yksityisille laboratoriomarkkinoille tulon kilpailullista merkitystä koskevassa ratkaisussaan katsonut että nykyjärjestelmässä näyttäisi olevan käytäntöjä jotka eivät ole alan toimijoiden kannalta kilpailuneutraaleja

muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio

paasio kansijuttu

ansio osasta ehdotetaan luovuttavaksi ja niiden sijaan maksettaisiin kaikille työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuville korotusosaa tai korotettua ansio osaa jonka määrä olisi muutosturvan ansio osan tasoinen

arvoisa herra puhemies

kilpailuviraston mukaan näyttäisi kuitenkin olevan niin että järjestelmä sisältää paitsi elementtejä jotka suosivat julkista palvelutuotantoa myös elementtejä kuten kelan korvauskäytäntö joka suosii yksityisiä toimijoita

tähän liittyen esitetään rekisteröidyn parisuhteen osapuolen asemaa vanhempainpäivärahan saajana parannettavaksi

valtiovarainministeriön vastikään asettamassa kunnat ja kilpailuneutraliteetti hankkeessa selvitetään tarvittavia lainsäädännön muutoksia joilla turvataan kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntien toimiessa markkinoilla

tavoitteena on että rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyisi perheen sisäisen enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen

uudistus toteuttaa valiokunnan monesti esittämän vaatimuksen siitä että ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitus olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa ensisijaisissa etuuksissa kuten työttömyysturvassa ja asumistuessa jolloin myös toimeentulotukiriippuvuus ja etuuksien takaisinperinnän tarve vähenisivät

myös sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisen valmistelussa on tarpeen ottaa huomioon työterveyshuollon erilaiset järjestämistavat ja niihin liittyvien kustannusten ja hinnoittelun läpinäkyvyys

ensimmäisenä puheenvuoroon jossa kysyttiin ed

valiokunta katsoo että työterveyshuollon sairausvakuutuskorvausjärjestelmän kehittämisessä tulee selvittää mahdollisuudet kytkeä myös sairausvakuutuksen korvaustaso palvelujen kustannustehokkuuteen ja laatuun

kun työtön ei ole voinut parantaa taloudellista asemaansa hankkimalla pieniä lisäansioita ilman että työttömyysturva leikkaantuu hän on pysynyt toimeentulotuen asiakkaana vähäisistä työtuloistaan huolimatta

toivakan suulla miten voisimme saada säästöjä aikaan ja hieman itse tulkiten asiaa miten voisimme saada lisää tuloja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa

vielä yksi semmoinen asia jossa on kyettävä etenemään on se miten työelämä reagoi siihen tilanteeseen jossa tiedetään ne paineet mitä siellä on tiedetään se työ mitä pitää tehdä että nykyinen työvoima jaksaa ja kykenee olemaan töissä mutta vähintään yhtä tärkeää tulee jatkossa olemaan se miten osatyökykyisten asemasta yhteiskunnassa pystyttäisiin huolehtimaan niin sosiaaliturvan kuin kuntouttavien ja tukevien palvelujen osalta siihen asentoon että heillä olisi mahdollisuus osallistua työelämään omien voimiensa ja kykyjensä mukaisesti

erikseen pitää tämän asian käsittelyn yhteydessä mainita liittyen kuluneen syksyn valiokunnassa käsiteltyihin asioihin että tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

ansiotulojen suojaosa on merkittävä kannustin työhön hakeutumiselle ja satunnaisten ja lyhytaikaisten töiden vastaanottamiselle

säännöksen perusteella parisuhteen osapuolella ei ole oikeutta isyysrahaan

perheen sisäinen adoptio on tullut rekisteröidyssä parisuhteessa mahdolliseksi viime vuoden syyskuussa voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että nyt työttömyysturvassa käyttöön otettavan suojaosan lisäksi tulisi myös asumistukea uudistaa siten että se nykyistä paremmin turvaisi mahdollisuuden lisätulojen hankintaan koska toimeentulotuen tarvetta voitaisiin silloin merkittävästi vähentää

nyt käsiteltävän hallituksen esityksen tavoitteena on että rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen adoption toteuttamisen jälkeen samalla tavoin kuin aviopuolisoiden adoptoidessa yhteisen lapsen

tämä on iso kysymys jossa uskon ja toivon että päästään vielä tällä vaalikaudellakin ainakin valmistelutyössä eteenpäin

tässä lainsäädännössä on esityksiä jotka ovat vähemmän myönteisiä

rekisteröidyn parisuhteen toiselle osapuolelle myönnettävän ottovanhemman vanhempainrahan saamisen edellytyksenä on samoin kuin aviopuolisoilla että lapsi on enintään vuoden ikäinen

sitten ed

työttömyysturvaa rajataan

lakiehdotuksen perusteella oikeus isyysrahaa vastaavaan etuuteen annetaan myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle naiselle

lisäksi sekä nais että miesparit saavat oikeuden isäkuukauteen verrattavaan etuuteen

tällä hetkellä ollaan tilanteessa jossa on luvattu se että raha automaattiyhdistys jonkin verran ainakin tulee päihdeäitien hoitoa jatkossakin ensi ja turvakotien liitolle rahaa antaen rahoittamaan

sosiaali ja terveysministeriö on asettanut työryhmän jonka tehtävänä on selvittää vanhempainvapaajärjestelmän laajemman uudistamisen mahdollisuudet

en syyllistä ensi ja turvakotien liittoa vaan keskustelun avauksena tässä kipeässä asiassa siitä että raha automaattiyhdistys omalta osaltaan yhteistyössä järjestöjen kanssa on linjannut tulevaa tavalla joka on luettavissa ensi vuoden budjettikirjastakin siitä miten yleisavustuksiin panostetaan miten projekteihin miten toimintaan miten investointeihin

valiokunta yhtyy esityksen perusteluissa todettuun käsitykseen jonka mukaan nyt käsiteltävää esitystä laajemmat perhevapaalainsäädännön uudistusmahdollisuudet on tarkoituksenmukaista selvittää työryhmän selvitystyön yhteydessä

toisaalta nostoa puoltaa se että aiemmat ikärajan nostot ovat vähentäneet irtisanomisia niissä ikäluokissa jotka eivät ole oikeutettuja työttömyysturvan lisäpäiviin ja siten johtaneet ikääntyneiden korkeampaan työllisyyteen

valiokunnan mietintöön on liitetty kaksi vastalausetta joista toinen on pykälämuutosvastalause ja toinen sisältää tämän lain hylkäysehdotuksen

mitä vastataan järjestöille

työttömän asemaa parantaa selkeästi ehdotus jonka mukaan päivärahaa ei lasketa uudelleen jos työtön uuden työn vastaanottamisen jälkeen jää uudelleen työttömäksi ja palkanmäärittely on tehty viimeisen vuoden aikana

kyllähän se iso asia on se että meidän pitää pystyä kaikin keinoin turvaamaan raha automaattiyhdistyksen monopoliasema jotta meillä ylipäätänsä on sitä rahaa mitä näille järjestöille jakaa

tuo summa mikä on nyt miinusmerkkinen verrattuna edelliseen vuoteen johtuu siitä että raha automaattiyhdistyksen tuottoennusteet ovat sen kaltaiset että tuohon tilanteeseen päädytään

päivärahan perusteena olevan palkan laskeminen uudelleen on ollut este töihin hakeutumiselle koska uuden työn ollessa huonommin palkattua kuin työ josta on jäänyt työttömäksi alenisi myös työttömyyskorvaus mahdollisen uuden työttömyyden kohdatessa

ehdotus parantaa näin kannusteita työhön hakeutumiseen

tuolloin sosiaali ja terveysvaliokunta kirjoitti mietintöönsä ettei työmarkkinatuen tarveharkinta ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

ja tämä on asia jossa niille ihmisille jotka peräävät onko ministereillä sydäntä ja onko tunnetta näissä asioissa mukana

kyllä omassa prioriteettilistassani erittäin korkealla eli kahden tärkeimmän asian joukossa

jos tuo raha olisi siinä massissa jota käyttää niin voitte olla aivan varma että se ei yksin minusta kiinni ole

asko seljavaara kyllä me mahdumme ministerikollega risikon kanssa erinomaisesti saman auton takapenkille ja palavereita pidetään seuraava muun muassa ajankohtaisista aiheista huomisen päivän aikana

ihan varmuuden vuoksi totean että pidän erinomaisen hyvänä sitä että terveydenhuoltolakia sosiaali ja terveydenhuollon hallintolakia ja tätä paras selontekoa on juoksutettu aikataulullisesti tällä tavalla kuin nyt on tehty

sosiaali ja terveydenhuollon menot muodostavat niin suuren osan kuntien menoista että näiden kahden asian irrottaminen toisistaan siis paras selonteon ja tämän terveydenhuoltolain ja erityisesti hallinnon hallintolain osalta olisi ollut virhe

toisekseen vielä kommentti tähän hallintomalliin sikäli että jos me hyväksymme sen periaatteen että yksi ainoa hallintomalli ei sovellu koko maahan se tarkoittaa muun muassa sitä että me huolehdimme henkisesti ja eikä pelkästään henkisesti vaan myös käytännön tasolla siitä että sysmän takavintturissa asuva mummo on yhtä arvokas suomalainen ja yhtä arvokas palvelujen tarvitsija kuin ilomantsissa asuva tai etu töölössä asuva mummo

ne ovat kokonaisuus jossa on pyritty ratkomaan sitä miten tämän maan asiat ja ennen kaikkea talous saadaan sellaiselle uralle että meillä on ylipäätänsä mahdollisuus maksaa lapsilisiä ja sosiaaliturvaa ja huolehtia palveluista jotka ovat ihmisille tärkeitä

maa ei ole samanlainen tarpeet vaatimukset ovat erilaisia siksi myöskin hallinnollisen mallin tulee vastata alueellisia olosuhteita muistaen sen että ykkösasia on että me pystymme turvaamaan palvelut asuinpaikasta riippumatta

jonkin verran on häirinnyt niin tiistain kehyslähetekeskustelussa kuin tänäänkin tässä välikysymyskeskustelussa lapsilisistä se että keskustelu meinasi lipsahtaa siihen että puhumme jostain aivan muusta kuin itse asiasta

se on yksi vaihtoehtoinen malli ja esimerkiksi omalla kohdallani en ole sitä täysin tyrmännyt se on kehittämisen arvoinen asia mutta yksi kysymys mikä siitä nousee on se halutaanko palata aluesairaalamalliin joka tässä maassa on kuopattu jo ajat päivät sitten ja toisekseen onko tämä hallintomalli tarkoitettu vain suurille kaupungeille

se on kokonaisuus niin kuin hallitus välikysymysvastauksessaan puhuu mieluusti paljosta muustakin kuin tulonsiirroista ja kokonaisuuteen kuuluu se että tällä vaalikaudella on miljardiluokassa leikattu valtionosuuksia ja kokonaisuutta on se että lapsiperheiden tulevaisuutta pohdittaessa tuon kehyspäätöksenkin perusteella on pakko ottaa huomioon se missä tilanteessa lapsiperheet ylipäätänsä ovat

meillä on erittäin paljon pienten ja hieman vanhempien lasten perheitä joissa ollaan asuntovelkaisia käydään pitkänkin matkan päässä töissä kotia pitää vielä kylminä talvina joita tässäkin maassa tulee lämmittää

minulla ei ole valtiovarainministeriön eikä minkään muunkaan tutkimuslaitoksen tai vastaavan lukuja tässä kerrottavana mutta kun siihen yhtälöön jossa asuminen on jatkossa kalliimpaa velaksi ostetun omakotitalon velan lyhentäminen maksaa enemmän kuin aikaisemmin työmatka maksaa enemmän kuin aikaisemmin ja todennäköisesti siihen joutuu vielä käyttämään vähän enemmän aikaa sitten tämä lapsilisien leikkaus yhdistetään puhutaan vuositasolla sadoista euroista helpostikin tuhannesta eurosta

ei sinänsä yllättävää kun keskustelussa on sanottu opposition taholta esimerkiksi seuraavaa

tämä budjetti on hukattujen mahdollisuuksien budjetti tai hallitus on elänyt kuin hidastetussa filmissä tai tässä uhrataan yksi sukupolvi tälle lamalle

pitää olla hyvän tulotason omaavat isä ja äiti tai yksinhuoltajatilanteessa isä tai äiti jotta lapsilisä menee tilille jolla se on säästössä tulevaa aikaa varten pitää olla hyvällä tulotasolla varustettu perhe

kun muutamme siis työterveyshuoltolain pykälää joka mahdollistaa niin sanotun kelakorvauksen sairausvakuutuskorvauksen maksamisen työterveyshuollon tukipalveluiden osalta myös julkisen sektorin toimijalle niin me olemme maaperällä jossa ollaan tämän kaksikanavaisen rahoitusjärjestelmän järkevyyden miettimisen kanssa tekemisissä

tätä vastuunkantokeskustelua on hienoa kuunnella tilanteessa jossa tämä mittakaava jossa säästöjä ja veronkorotuksia on tehty alkaa olla sitä luokkaa että helpot ratkaisut on tehty

koulutuspaikkoja niin ammattikouluissa ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin on lisätty ja haettu toimenpiteitä joilla erityisesti panostetaan nuorisotyöttömyyden kasvun hidastamiseen ja laskemiseen

toisekseen usein esitetty väittämä on se että yksityinen sektori ei terveydenhuollossa pysty kilpailemaan julkisen sektorin kanssa sen vuoksi että julkinen sektori subventoi omia palvelujaan omaa hinnoitteluaan valtionosuuksien ja veroeurojen kautta

se että väitetään jo tässä vaiheessa että hallitus olisi tällä budjetillaan uhraamassa yhden sukupolven on aika kovaa puhetta

mitkä ovat vaihtoehdot

haluaako hallitus oikeasti etsiä vaihtoehtoja

me olemme esittäneet niistä vaihtoehdoista oppivelvollisuusiän korotuksesta luopumisen me olemme esittäneet kotihoidon tuen pakkokiintiöinnistä luopumista ja jonkun verran kokemusta omaavana sanon

arvoisa herra puhemies

mutta tämän asian käsittelyn yhteydessä haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen että kun on esitetty väittämä että julkinen hyvä ja yksityinen paha ja toisekseen se että kun julkinen subventoi yksityinen ei pärjää markkinoilla tämän asian käsittelyn yhteydessä asiantuntijakuulemisessa meille suorasanaisesti kerrottiin miten yksityinen sektori on työterveyshuollon laboratorio ja kuvantamispalvelujen sairausvakuutuskorvausten kautta ylihinnoitellut nämä tukipalvelut mitä kautta se on saanut subventiota muihin palveluihin mitä ei voi pitää missään tapauksessa oikeana

edellisestä kysymyspatteristosta jäi vastaamatta ed

arvoisa herra puhemies

tämän keskustelun yksi erikoisuus mutta samalla koko vaalikauttakin häirinnyt asia on että kukahan loppujen lopuksi kantaa vastuun ja huolehtii siitä että tämä esitys menee maaliin

me tarvitsemme lapsillemme mahdollisimman hyvän ja kattavan perustan elämän rakentamiseen mutta sen verran on maailma muuttunut että puheenvuoroissa ei enää tämän tyyppisiä esityksiä sentään ole ollut

ei se tiedon hyödyntäminen ole ministereistä risikko eikä rehula kiinni

arvoisa herra puhemies

kyllä se jostain muista asioista on kiinni

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä on tullut kuntarakenne kuntarajamuutosten pakkopaita ja se näkyy tässä tilanteessa

tässä salissa kun on keskustelua kuunnellut niin yksi puolue on ollut sitä mieltä että tämä pitää tehdä toiset ovat menneet esimerkiksi vaikuttavuusarvioinnin taakse ja sitten tehdään mahdollisesti uusia päätöksiä

odotan todella mielenkiinnolla mitä marraskuussa tapahtuu kun saamme tänne suurimman oppositiopuolueen vaihtoehtoisen budjettiesityksen

toisekseen ei ole pienintäkään epäselvyyttä miksi tässä maassa pitää uudistaa niin hallintoa järjestelmiä rakenteita kuin organisaatioita

suora lainaus valiokunnan mietinnöstä

siltä osin kuin sosiaali ja terveysministeriön vastuualueeseen omalle tontilleni kuuluu asioita lupaan että jätän perinnön joka on aika paljon työvoittoinen

pohja josta nyt lähdetään on sen kaltainen että odotan täsmällisempiä esityksiä

työ nimittäin jatkuu lähtien asiasta joka täällä nousi jo esiin

antaas kattoo missä mallissa silloin ollaan

varsinkin tämä väite siitä että yksityinen sektori on hinnoitellut palvelujaan eri tavalla sairausvakuutuskorvauksista johtuen on selvittämisen arvoinen

tänään tuntuu siltä että hallituksen rivit ovat peräti hauraat tämän asian osalta

ministeri totesi omassa puheenvuorossaan

osatyökykyisyyden nykyistä parempi hyödyntäminen sosiaaliturvan ja työelämän nykyistä parempi yhteensovittaminen

tämän varsin pitkän ja vaiherikkaan prosessin vaiheisiin

tarkoitukseni ei ollut kadota

neljäntenä kohtana oli maininta siitä miten veroratkaisujen ja tulonsiirtojen tulisi olla oikeudenmukaisempia kuin hallitus nyt esittää

toisekseen saattaa olla että puheenvuoroni sisältö alkaa kyllä jo puhemiehillekin olla kohtuullisen tuttu viimeisten viikkojen aikana